kyllähän meidän sosiaaliturvajärjestelmän yksi isoimmista ongelmista on se että me määrittelemme köyhyyttä siinä määrin syyperustaisesti että eri syistä työelämästä sivussa olemisen vuoksi saa erilaisen korvauksen yhteiskunnalta

sanon vain teille että kaikki raha mitä terveyden edistämiseen voidaan saada mistä tahansa tuutista on tervetullutta koska sitä me toden totta tarvitsemme

pari kolme vuotta sitten tehtiin selvitys ja katsottiin että tällaisia eläkekattoja ei tulisi suomalaisessa eläkelainsäädännössä olla ja sillä oli selkeät perusteensa niitä nyt tässä sen enempää referoimatta

ja sitten mennään puhujalistalle

sinänsä kaikki se keskustelu joka lähtee sosiaaliturvan yksinkertaistamisesta jo pelkästään käsitteiden yhtenäistämisestä ja parhaassa tapauksessa vielä summasuuruuksienkin yhtenäistämisestä on varsin tervetullutta

tähän jo aiemmin keskustalaisten edustajien toteamaan kuvaan siitä mitä suomalaiselle perusturvalle on tapahtunut tällä ja viime hallituskaudella on todella hyvä vielä tähdentää että on siis jatkettu sen kuilun repimistä ja laajentamista jota viime hallituskaudella yritettiin kaikin toimin kuroa umpeen siis sitä kuilua että miten erilaista köyhyyttä meillä yhteiskunnassa yritetään poistaa ja parantaa minkä syyperustaisen köyhyyden vuoksi ihminen on yhteiskunnan tuen tarpeessa

ja ne neljä henkilöä ovat edustajat razmyar lauslahti kiuru ja essayah

pitää nyt kuitenkin muistaa että eivät kaikki niistä henkilöistä jotka saavat leskeneläkettä ole mitään mitä kroisos pennosia että et kroisospennosia vaan kyllä siellä on hyvin monenlaista mutta se on eläkeneuvotteluryhmän arvioitavana tällä hetkellä

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

kaiken tämän mistä te täällä puhuitte minä ymmärrän oikein hyvin ja nämä kaikki ovat meillä luupin alla tällä hetkellä sosiaali ja terveysministeriössäkin

olen kanssanne aivan samaa mieltä siitä että tämä mitä viime aikoina on tapahtunut näissä vakuutusyhtiöasioissa ei todella hyvältä näytä ja vaikka siinä ei olisi mitään juridista ongelmaa nykylainsäädännön mukaisesti niin läpinäkyvyyttä pitää saada lisää ja aina pitää pyrkiä poistamaan sellaiset asiat jotka herättävät pienenkin epäilyksen koska niin ei pidä olla kysymys on meidän yhteisistä rahoistamme

jos minun nimeäni ei löydy siitä voisitteko ystävällisesti julkisesti korjata äskeisen virheenne

sitten mennään puhujalistaan ja kuten aikaisemmin ilmoitin voidaan ottaa puheenvuoroja myös toisenlaisessa järjestyksessä kuin missä on pyydetty

sitten vanhustenhuollon asioista ed

koska täällä oli muutamia sellaisia henkilöitä joilla jäi debatissa puheenvuoro käyttämättä niin painotan heitä mutta kuitenkin edustaja elo voi aloittaa

sen perusteella on tehty nämä vanhustenhuollon laatusuositukset ja toivon että te siellä kunnissa nyt otatte ne sitten asiaksi koska nyt annetaan siihen myös rahaa

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelua

valiokunnan puheenjohtaja edustaja puumala

omaishoidon tukihan koostuu sekä palkkiosta että palveluista

arvoisa herra puhemies

jatkan vielä täällä käytyyn keskusteluun ottaen oppia kokeneemmalta valtiopäivämieheltä aloittaen että eräs edustaja täällä arvosteli kovin sanoin erityisesti sosialidemokraatteja ja uhosi etsivänsä edeltävien hallitusten valiokuntamietintöjä arvuutellen jo niiden sisältöjä

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

mutta se mihin meidän pitää kunnissa satsata on ne palvelut joita annetaan omaishoitajalle tueksi että hän pystyisi pitämään niitä vapaapäiviä ja joskus sitten kun hoidettavan kunto heikkenee saisi myöskin sitä tukea sinne kotiin

ihan ok

nyt ihan lähiaikoina on valtionkonttorin kanssa neuvottelu siitä voisiko kuntoutuksen käsitettä laajentaa sillä tavalla että niitä rahoja jotka nyt on suunnattu kuntoutukseen olisikin käytössä sinne kotiin vietäviin palveluihin ja kuntoutus olisi laaja alaisempi käsite

riitelyä tärkeämpää on nyt kuitenkin se että tämä konkreettinen esitys koskien työn vastaanottamiseen kannustamista on tässä ja tänään keskustelussa

tässä maailmassa ja suomen taloudellisessa tilanteessa tämä on suuren luokan juttu jonka käsittelyä ei pitäisi tuhria riitelyyn

terveydenhuolto pystyy useimmiten auttamaan vain oireissa kun meidän pitäisi miettiä mikä on se syy ja se ei kyllä ole täysin terveydenhuollon hoidettavissa

asia

erittäin tärkeää on myöskin se mitä puhutaan ennaltaehkäisystä kaiken kaikkiaan vanhustenhuollosta ja lasten syrjäytymisestä

keskustelu jatkuu

täällä on ollut minusta hyvä keskustelu myös siitä että tarvitsemme palveluja ja olen itse samaa mieltä että sen lisäksi että meillä on tulonsiirtoja eli sata komitea tehnyt hyvää työtä meidän tarvitsee myös ylläpitää palveluja koska kaikille henkilöille pelkät tulonsiirrot eivät ole se joka antaa sen avun

työn vastaanottamisen helpottaminen on investointi joka tulevaisuudessa maksaa itsensä takaisin muun muassa sosiaali ja terveysmenoissa ja lisääntyvinä verotuloina

esityksen sisällöstä on hyvä huomata myös että työttömän omavastuuaika lyhenisi seitsemästä päivästä viiteen päivään työttömyyden alussa ja tämä on toivottu muutos

se on aivan totta että kun on taantuma edessä niin se mahdollistaa sen että myös näitten palvelujen tarve tulee lisääntymään ja tätä toki ennakoidaankin

onko jatkoa toivottavissa sillä tulee huomata että tulevassa on välttämätöntä korottaa myös alimpien äitiys ja vanhempainpäivärahojen sairaspäivärahan ja kuntoutusrahan tasoa jotka nyt tässä muuten hyvässä esityksessä jäävät vielä entiselleen

esimerkiksi tänä päivänä on juuri ollut tiedotustilaisuus tästä päihde ja mielenterveystyön suunnitelmasta joka nyt suomelle on annettu ja sen mukaisesti lähdetään sitten hissun kissun viemään näitä asioita eteenpäin

se vaatii rahaa se vaatii palvelurakenneuudistusta ja se vaatii osaamista jotta me saamme sen painopisteen sinne avopuolelle ja peruspalveluihin ja niin edelleen

lipposelle joka täältä valitettavasti jo lähti pois

arvoisa puhemies

olkaa hyvä

ja vielä debatti jatkuu

haluan kuitenkin kiittää valiokuntaa hyvästä työstä tämän mietinnön tekemisessä ja myöskin oppositiota hyvistä kysymyksistä

olette nostaneet sellaisia asioita esille että on hyväkin että ne ovat nousseet esille jotta myöskin väärinkäsitykset on voitu korjata mutta myöskin sitten on voitu skarpata siinä mitä nämä nyt ihan oikeasti tarkoittavat ja ihan todella hyvä asia

silloin aikoinansa kun tätä palveluseteliasiaa vietiin eteenpäin ministeriössä ja työryhmä teki raporttinsa se totesi siinä että nämä kokemukset mitä palvelusetelistä on vuosien varrella viime vuosien aikana ollut ovat olleet voittopuolisesti hyviä

minä ymmärrän oikein hyvin sen kritiikin koska kyllähän sosiaali ja terveydenhuolto on sellainen että sieltä on vaikea löytää niitä säästötoimenpiteitä mutta ymmärrän kuitenkin sitten toisaalta senkin että jokaisen sektorin on näihin talkoisiin ryhdyttävä ja osallistuttava ja tämä on nyt sitten se meidän puoli mitä voidaan tehdä

myös viime kaudella pidin tästä puheenvuoron ja haluan kiittää edustaja juvosta ahkerasta työstä tärkeän asian eteenpäinviemiseksi

myöskin työryhmän esityksiin se lausuntokierros antoi voittopuolisesti hyviä lausuntoja ja totta kai tuotiin myöskin näitä tällaisia mitä tekin toitte täällä erilaisia kriittisiä ajatuksia siitä ja kehittämistarpeita ja niitä toden totta pyrittiin ottamaan sitten tässä lakia tehtäessä huomioon

tämä on kyllä erittäin tärkeä asia koska nyt kun me puhumme työurien pidentämisestä meillä ensin tietysti pitää olla työtä ja sitten pitää olla hyvinvoivia terveitä ja toimintakykyisiä henkilöitä jotka pystyvät tekemään sitä työtä

me käsittelimme eduskunnassa hetki sitten allekirjoittaneen tekemää lakialoitetta missä esitettiin että raiskauksesta olisi tuomittava jatkossa aina ehdoton tuomio ja tämä on hivenen sukua sille

arvoisa rouva puhemies

lääkekorvauskustannusten kokonaisjärjestelmän uudistus on siis meneillänsä

on hyvin paljon tehty viime vuosina

pitää aina muistaa että kunnat voivat todella päättää sen ottavatko tämän käyttöön ja mielestäni on hieman kyllä kuntien päättäjien ja viranhaltijoitten aliarvioimista se että sanotaan että se ei nyt olisi mitään

päihdeäitien hoidosta tosiaan raha automaattiyhdistys tänä vuonna vastaa ensi ja turvakotien liitossa ja on ollut tarkoitus että se siirretään nimenomaan valtion budjettiin ja valtionosuuksissa on tähän varauduttu

täällä tuli kritiikkiä siitä että me emme vielä pystyneet tässä kun mietittiin näitä säästötoimenpiteitä ottamaan kokonaisuudessaan nyt sitten sitä työryhmän esitystä mikä siellä nyt on tulossa

eli tässä lakialoitteessa ehdotetaan että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistukset korotettaisiin vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta eli enää tuota ehdollisen mahdollisuutta ei olisi mihin niin usein tänä päivänä saamme törmätä

meillä on työterveyslaitos tehnyt pitkään nimenomaan työterveyshuollon kanssa kehittämistyötä jotta me voisimme työhyvinvointiin panostaa mutta kyllä se vaan tietenkin niin on että ne parhaat toimet tehdään nimenomaan siellä työpaikoilla

mutta oli tämä aikataulusyy että meidän piti saada jo liikkeelle tämä säästö mutta se työ jatkuu

se on valtionosuuksissa ja niin kuin tiedätte valtionosuuksissa ei ole korvamerkintämahdollisuuksia mutta se on kyllä meillä kirjattu ihan näihin esityspapereihin

asia

vuoden loppuun mennessä toivon että työryhmällä on ihan oikeasti sellainen hallitusohjelman kirjauksen mukainen järjestelmä siellä mietittynä jossa nimenomaan se hyöty tulee niille jotka joutuvat enemmän käyttämään lääkkeitä

myöskin täällä otettiin esille että asiakkaat eivät aina pysty kieltäytymään koska asiakkaallahan on aina loppuviimeksi se mahdollisuus kieltäytyä siitä täällä tuotiin esille se että että asiakkaat ei kieltäydy pysty kieltäytymään mutta onko eettisesti oikein tarjotakaan palveluseteliä henkilölle joka ei pysty tekemään tällaista päätöstä kuten mielenterveydellistä vaivaa tai dementiaa sairastavat

sitten vielä täällä kysyttiin näistä evo rahoista

valtiovalta voi tietysti tukea tätä ja meidän hallitusohjelmamme on monia hyviä kirjauksia tähän suuntaan muun muassa se että työhyvinvointifoorumi joka on ollut jo viime kaudella jatkuu myös tämän kauden ja sitten myöskin se että meillä käynnistyy johtamisen verkosto

toivon nyt vahvasti sitä että eduskunta ottaa kansanedustajien tahdon kuuleviin korviinsa ja tämä lakialoite lakivaliokunnassa käsitellään sen arvoisella tavalla ja myös oikeusministeri jari lindström joka on osoittautunut kohtuun ja järjen mieheksi myös ryhtyy tässä ahkerasti toimeen ja saamme tämän asian lopulta korjattua

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

tutkimuksen evo rahoja ei ole pystytty viime vuosina nostamaan mutta koulutuksen evo rahoja eli erityisvaltionosuuksia koulutukseen on pystytty jonkin verran nostamaan mutta aivan niin kuin ed

käsittelyssä olevan hallituksen esityksen laiksi lääkelain muuttamisesta tavoitteena on toimeenpanna lääkedirektiivin uudet säännökset lääketurvatoiminnasta sekä potilasdirektiivin säännös lääkemääräysten vastavuoroisesta tunnustamisesta

kiinnittäisin nyt kuitenkin huomiota siihen että meillähän hammaslääkäreiden ja lääkäreiden koulutukseen annetaan sairaanhoitopiireille ja terveyskeskuksille rahaa mutta ei muiden koulutuksiin

samoin se liittyy siihen että me pystymme pitämään apteekkiverkon hyvänä ja nämä kaikki ovat nyt kehittämisen alla ja varmistamisen alla aivan niin kuin ovat todella jo suunnitelmat meneillänsä

eli olemme arvoisan edustajan asian kyllä noteeranneet ja tiedämme että se on todella tärkeä kylä meni kymmenen edustajat kalvot tästä ajasta sitä lisää kysymyksiä mutta toinen osa mua seisomaan vaan

lääkelakiin ehdotetaan lisättäväksi eurooppalaista lääkemääräystä koskeva säännös

täällä muutamia kysymyksiä tuli peruspalveluministerille muun muassa tuosta rokotepuolesta mutta koska se kuuluu nyt hieman tähänkin niin meillä hallitusohjelmassa on kirjattu että arvioidaan myös sitä mahdollisuutta että sairausvakuutuskorvausta voitaisiin joissain tilanteissa käyttää myös rokotusten saamisen helpottamiseen ja se työ on nyt meneillänsä

minä itse näkisin että tulevaisuudessa jos olisi parempi taloudellinen tilanne pitää arvioida myös muita koulutuksia

asia

miksi te ette niitä vastusta mutta tätä vastustatte kun tässä on ainoa poikkeus se että asiakas voi itse valita sen palveluntuottajan kun maksusitoumuksessa sen palveluntuottajan palaan tähän maksukattoon

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

yhtä lailla siellä käytännön kentällä menee aikaa muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden ohjaamiseen kuin lääkäreiden ja kuitenkin on vuosien varrella pystytty nostamaan niitä rahoja

asia

niini maksusitoumuksessa palvelun tuottajan vaan määrittelee se joka maksusitoumuksen antaa mutta palvelusetelissä tämä itse asiakas

minä olin itsekin oikein hyvilläni siitä että tuo hpv virusrokote on nyt saatu tuonne listoille ja sen hyvä syy vaikka se

eurooppalainen lääkemääräys vastaisi pitkälti tavallista lääkemääräystä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

viime kaudella saatiin sekä pneumokokki että rotavirusrokote ja sinne varattiin niin paljon rahaa että me pystyimme nyt sitten jonkin verran käyttämään sitä jäljelle jäänyttä rahaa myös siihen että saatiin tätä hpvta eteenpäin ja se on oikein hyvä asia

sitten ihan muutamaan sellaiseen asiaan lopuksi että edustajat guzenina richardson ja paloniemi ja muutama muukin toivat täällä esille miksi ei perusterveydenhuoltoa kehitetä

asia

kyllä kuulkaa hyvät kollegat sitä kehitetään yhtä lailla

arvoisa herra puhemies

apteekki voisi kieltäytyä toimittamasta lääkettä potilaalle jos apteekissa herää epäilys lääkemääräyksen aitoudesta tai lääketieteellisestä asianmukaisuudesta tai jos lääkemääräys on epäselvä tai puutteellinen

meillä todellakin on paljon puhuttu tästä työurien pidentämisestä ja se ei ole sillä tavalla että se tulee pelkästänsä yhteen kohtaan siinä työuralla

hyväksytyt mietintö pannaan pöydälle kuudes keskustelua ei syntynyt

sitä tarvitaan nimenomaan siinä alkupäässä keskellä ja lopussa ja sen alkupään toimet ovat nimenomaan niitä koulutuspoliittisia keinoja joista on tehty ansiokasta selvitystä mitä siellä voidaan tehdä että päästään nopeammin koulutukseen ja niin edelleen

sitten se on ihan todella kunnia asia hallituksellekin että me ylläpidämme nimenomaan järjestöjen toimintaedellytyksiä koska kyllähän sosiaali ja terveysministeriön sektorilla järjestöt ovat se kantava voima

lääketurvatoimintaa koskevien säännösten tarkoituksena on parantaa toisaalta kansallisen viranomaisen tiedonsaantia ja toisaalta jäsenvaltioiden keskinäistä tiedonvaihtoa

on ihan pakko sanoa että voi kun te sosialidemokraatit olisitte viime kaudella olleet kiinnostuneita perusterveydenhuollon kehittämisestä niin ei olisi nyt meillä niin suuri homma korjata sitä